nyt sitten ratkaisuksi esitetään tätä energiatodistusta joka antaa ostajalle tai vuokraajalle tiedon paljonko energiaa asunto kuluttaa ja mitkä ehkä ovat arviolta menot

mutta toivon totisesti että tästä energiatodistuksen hankkimisesta ja tarkastajakäynneistä ja kaikesta ei muodostu semmoista aikamoista maksuautomaattia ja rasitetta

niin kuin on tässä monta kertaa jo kuultu asumiskustannukset nousevat pieninä puroina ja kun sitä omaa asuntoaan myy niin yleensähän sitä vaihtaa sitten ehkä suurempaan tai toisenlaiseen asuntoon ja jokainen euro on siinäkin prosessissa tärkeää käyttää sen uuden asunnon hankkimiseen

ja senpä takia jos me haluamme hyvää koulua tarjota lapsille meidän täytyy tarjota hyvää opettajakoulutusta koska opettajat tekevät sen koulun hengen ja vievät nämä meidän poliittiset päätöksemme ja toiveemme sitten ihan konkretiaksi siellä luokkahuoneen tasolla

toivon totisesti että ministerillä olisi nyt sitten jonkinlainen keino jolla asetetaan esimerkiksi näille energiatodistuksille jonkinlainen raja arvo missä hintaluokassa niitä voidaan sitten hankkia

hyvä että ympäristövaliokunta on selkeyttänyt niitä toimia joita todella tarvitaan jotta saadaan toivottu muutos aikaiseksi

kävin genovassa merimuseossa ja siellä oli kartta merien vesimääristä ja merihautojen syvyydestä

kuten olemme kuulleet merenpohjassa on syvänteitä jotka ovat täysin hapettomia ja kesäisin vitsauksena on sitten viherlevän kukinta syynä on liiallinen fosfori ja typpikuormitus

olen todella hämmästynyt kun kuuntelen talousvaliokunnan puheenjohtaja pekkarisen kannanottoja

nimittäin kyllä teidän täytyy tunnustaa se että juuri pääkaupunkiseutu on suomen talouskasvun veturi ja me tarvitsemme tänne työvoimaa ja täältä se kasvu lähtee muualle suomeen

mutta on myös huomioitava se että pääkaupunki täällä taistelee näitten muitten itämeren metropolien kanssa näkyvyydestä ja kasvun voimasta

syyllistä suomen rannikon onnettomaan tilaan ei tarvitse kuitenkaan kaukaa etsiä

myös pyytäisin helsinkiläisenä kansanedustajana että edustaja pekkarinen kokisi hiukkasen myötätuntoa meille helsinkiläisille siitä että täällä on paljon ihmisiä siirtymässä ihan oikeutetusti eläkkeelle ja me tarvitsemme palvelualoille paljon uusia työntekijöitä ja he tarvitsevat kohtuuhintaisia asuntoja ja myös kohtuuhintaisia vuokra asuntoja

olin yhteensä kahdeksan vuotta ympäristölautakunnassa teitä tuhota tai niin valtuutettunsa autokunnan jäsenenä ja siellä saimme rautaisannoksen itämeren tilasta

ravinteet kulkeutuvat sadevesien mukana vesistöihin

erikoisuus tässä hallituksen selonteossa on se että siinä ei mietitä lainkaan miten biopolitiikkaa aiotaan toteuttaa

me tiedämme että politiikkaohjelmista joita hallitus alkoi neljä vuotta sitten tehdä ei ole kovin suurta tulosta syntynyt päinvastoin melkein harmitellaan että tuli edes käynnistettyä moiset

olisi luullut että näillä tuilla olisi ollut se vaikutus että kunnon puskurialueet olisi saatu viljelmien ja vesistöjen väliin

biotaloudeksi miellettäviä toimia ovat muun muassa maatalous metsätalous kalatalous ja elintarvikkeiden tuotanto kemianteollisuus ja biopolttoaineet

mikä on nyt esimerkiksi tämän kyseisen käsitellyn selonteon ja kaiken sen työmäärän mitä tähän virkamiehet ja kansanedustajat ovat laittaneet lopputulos käytännön toimissa

haluaisinkin todella saada ministeriltä tiedon kuka valvoo että tuet todella ohjautuvat näitten puskurialueiden rakentamiseen

kuinka tämä kaikki biotuotteiden luominen ja itse biotuotannon käynnistäminen on mahdollista jos ei lainkaan mietitä teollisuuden roolia

ne rahamäärät jotka ovat käytössä on kohdennettava entistä kustannustehokkaammin jotta saadaan aikaiseksi aitoja ravinnepäästövähennyksiä

teollisuus mahdollistaa sen että puusta jalostetaan biomassaa ja biomassasta itse tätä kysyttyä tuotetta mihin uskotaan suomen talouden tulevaisuudessa nojaavan

toinen haaste ovat kotitalouksien jätevedet

nyt hallitus on esimerkiksi energiaveroja korottamalla itse asiassa heikentänyt teollisuuden kilpailukykyä ja yllättävää kyllä talousvaliokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja sanoutui erittäin voimakkaasti irti tästä energiaverojen korottamisesta juuri sen takia että teollisuuden kilpailukyky on merkittävästi kärsinyt

itämeri on ollut ja on edelleen suomen taloudelle elintärkeä kulkuväylä manner euroopan markkinoille

suomen kannattaisi tulevaisuudessakin toimia porttina myös euroopan ja venäjän välillä

kun tehdään poliittisia päätöksiä liikenneyhteyksistä tulee asiaa tarkastella aina myös suomen kilpailukyvyn kannalta kuitenkaan unohtamatta ympäristönäkökulmaa

niitä on pyrittävä alentamaan ei missään tapauksessa nostamaan mikäli haluamme parantaa taloutemme kilpailukykyä ja taloudestahan ovat kiinni myös kaikki ne resurssit joita ohjautuu hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon ja ympäristöstä huolehtimiseen

tarvitsemme talouskasvua ihmisille työtä ja hyvinvointia mutta siten että ympäristölle ilmastolle ja luonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittoja

arvoisa puhemies

suuri määrä yhdistyksiä pyrkii tekemään työtä itämeren pelastamiseksi ja pelkään että resurssit tavallaan sirpaloituvat

olisiko mahdollista keskittää voimia tehokkaammin jotta todella saavutetaan toivottuja tuloksia

molemmissa tulevaisuusvaliokunnan julkaisemissa ohjelmissa on huimaavia näköaloja biopolitiikkaan ja suomalaisten luonnonvarojen mahdollisuuksiin

nyt näkisin että itämeren rannikkomaiden parissa tarvitaan yksituumaisuutta jotta saastuttajat saadaan ottamaan vastuu itämeren puhdistamisesta

tässä asiassa meidän on suomessa kuitenkin oltava aloitteellisia ja näytettävä esimerkkiä jotta tulevatkin sukupolvet saavat nauttia näistä kauniista ja puhtaista ja kirkkaista merivesistä ja rannoista

näihin molempiin ohjelmiin on investoitu paljon rahaa ja työvoimaa

silti hämmentävää kyllä valtioneuvosto ei ole hyödyntänyt näitä ohjelmia

tämä luonnonvaraselonteko tuntuu kun sitä vertaa uskalluksen politiikkaohjelmaan ja biopolitiikkaohjelmaan ihan kuin eiliseltä uudelleen lämmitetyltä keitolta

jotta voidaan vastata globaaleihin haasteisiin tarvitaan kokonaisuuksien ymmärtämistä ja hahmottamista

kuinka arvoista raaka aineista tutkimuksista tuotekehityksestä voidaan teollisuuden mahdollisuudeksi aina markkinointiin asti luoda kestävää vihreää taloutta

ilman ymmärrystä kokonaisuudesta tällaiset selonteot jäävät juhlapuheen tasolle ja sen takia olen hieman kriittinen tätä luonnonvaraselontekoa kohtaan

olisin odottanut että temmillä olisi ollut hyvin konkreettisia ratkaisuja vähän niin kuin ministeri äsken esitti tästä kaivosrahaston perustamisesta eli miten me etenemme kun me tiedämme että meillä on hienot luonnonvarat

arvoisa puhemies

täällä on ollut esillä paljon oikeutettuja tarpeita mutta me kaikki täällä tiedämme mitä on tapahtunut kreikassa espanjassa ja italiassa ja monessa muussa euroopan maassa ja kukaan ei halua tällaista kehitystä suomeen

kiitettävää on se että ministerit häkämies ja ihalainen teetättivät raportin siitä kuinka saadaan investointeja suomeen koska niitä todella suomeen tarvitaan ei suinkaan sitä että investoinnit menevät tästä naapuriin ruotsiin

jotenkin kuitenkin tuntuu siltä että useat hyvät ehdotukset ovat nyt jääneet vielä pöytälaatikkoon ja toivonkin että ne sieltä kaivetaan mahdollisimman pian esille

arvoisa puhemies

ministeri rinne toimii aivan oikein tässä lisäbudjetissa eli nyt panostetaan kasvuun ja työllisyyteen niin kuin edustaja wallinheimo äsken esitti eli nyt panostetaan biotalouden kasvumahdollisuuksiin liikenneyhteyksiä parantamalla

olisi opittava rakentamaan näitä win win tilanteita enemmän ja senpä takia olenkin helsinkiläisenä kansanedustajana hyvin tuohtunut suoraan sanoen siitä että kokoomus kaatoi tämän pääkaupunkiseudulle tärkeän pisara rata hankkeen

edustaja saarinen kertoi tuossa minkä takia pisara hanke olisi ollut tärkeä mutta minä haluan nostaa erityisesti sen että pääkaupunkiseutu taistelee vetovoimasta muiden itämeren metropolialueiden kanssa

arvoisa puhemies

me tarvitsemme yrityksiä me tarvitsemme investointeja suomeen ja usein ne tulevat sitten tälle pääkaupunkiseudulle ja senpä takia pääkaupunkiseudun kehittäminen ei ole muun suomen kehittämisestä poissa vaan se on koko suomen etu että täällä pärjätään ja olemme vetovoimaisia täällä etelässä

tässä on nyt yksi ratkaisu millä pyritään siihen että yritystoiminta jatkuu tämän taantuman yli ja meillä on näitä elinvoimaisia yrityksiä myös tämän taantuman jälkeen

minä en totisesti ymmärrä tätä omaan jalkaan ampumista eli toiseksi kun nyt aloituspäätöstä ei sitten pisara radasta saada aikaiseksi niin me emme pääse mukaan tähän eussa jaettavaan ten t rahoitukseen

siis tämä on iso tappio ja kyllä tällä summalla varmasti euroopan muissa maissa mielellään rakennetaan tieverkostoa ja liikennöintiä mutta miksi tämä ei nytten sitten tullut suomelle mahdollisuudeksi

arvoisa puhemies

keskustelussa nyt ihaillaan antiikin demokratian aikaa kun silloin oli käytössä todellakin suora demokratia ja kaikki vapaat miehet istuivat siellä yhdessä päättämässä asioista ketkä sattuivat kulloisenakin päivänä saapumaan paikalle päättämään

länsimaissa on kuitenkin edustuksellinen parlamentaarinen demokratia ja kyllä minä nyt olen tämän edustuksellisen ja parlamentaarisen demokratian vahva tukija

ihmisillä on paljon osaamista ja halua vaikuttaa ja kaikki nämä viimeaikaiset tutkimukset kertovat sitä että politiikka kiinnostaa ja asioihin halutaan vaikuttaa

meillä tulevaisuusvaliokunnassa on mietitty ja tutkittu kuinka tätä uutta teknologiaa voidaan käyttää siihen että ihmisille annetaan tietoa ihmisille annetaan mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

eli netissä avataan foorumeita ja aineistoja joiden kautta ihmiset saavat tietoa saavat näkemystä pystyvät paremmin hahmottamaan näitä monimutkaisia ongelmia joitten keskellä täällä globaalissa maailmassa elämme ja ihmiset voivat näitten joukkoistamiskeinojen kautta antaa osaamistaan ja arvojaan päätöksenteon tueksi

osallistuminen joukkoistamisen kautta päätöksentekoon edellyttää tietenkin nettiyhteyttä mutta myöskin sitä että ihmiset todella alkavat perehtymään siihen materiaaliin ja sitoutuvat sitten tähän päätöksentekoprosessiin

arvoisa puhemies

edustaja immonen edustaja saarakkala ja edustaja halla ahokin kovasti korostivat tätä että sveitsissä on tämmöinen kansanäänestys joka on sitova

siellä oli juuri taannoin tämmöinen maahanmuuton rajoituksia koskeva äänestys ja kun itse katsoin uutisia niin kovin siellä sveitsissä oltiin ihmeissään kun heidän maahanmuuttajansa ovat töissä siellä lähinnä sairaaloissa hoitajina ja lääkäreinä että kuinkas tämä asia nyt sitten tehdään kun ei pitäisi olla maahanmuuttajia mutta kun terveydenhoitokin kaipaa osaavia käsiä ja tekijöitä

kun työttömyys alkaa kasvaa menot nousevat verotulot vähenevät yhteisöverotulot pienenevät ja erilaiset tarpeet ja palvelut vievät enemmän ja enemmän sitten näitä rahoja täällä pääkaupunkiseudulla

tämä uskomaton asia näyttää olevan nyt aivan käsittämätöntä ja täällä odotetaan erilaisia tilastoja jolloin voisimme saada sitten vielä tarkemman selvyyden

kyllä tämä todellisuutta on tämä kuntatalouden kriisi ja siihen meno

toisekseen sitten haluaisin ihmetellä sitä että oikeisto on pitänyt jo vuosia peruspalveluministerin ja sosiaaliministerin salkkuja ja esimerkiksi terveydenhuollossa ei ole saatu oikein mitään muita ehdotuksia kuin tämä terveyskeskusten yksityistäminen niin kuin ed

arvoisa puhemies

euroopan talous ja talouden menestys on suomelle tärkeätä koska suomen vienti kohdistuu pääsääntöisesti eurooppaan ja senpä takia oppositiolta todella toivoisi nyt hiukan suurempaa loogisuutta jotta ymmärretään tämä kytkös suomen talouden ja euroopan talouden välillä

meidän pitäisi täällä suomessa nyt nämä vakavat asiat ottaa sillä tavalla vastaan että yhdistettäisiin ne henkiset voimavarat jotta keksittäisiin ja luotaisiin uutta kasvua tähän meidän maahamme

mutta joka tapauksessa tämä tiukentunut linja mikä nykyisellä hallituksella on on johtanut jo siihen että talouskasvu on saatu suomessa elpymään ja se on tuonut työtä suomalaisiin koteihin

toisin kävi

vaikka saksaan ei ole tavallaan otettu kauheasti maahanmuuttajia perheiden yhdistäminen on pitänyt huolen siitä että maahanmuuttajaväestö on tasaisesti kaikki vuodet kasvanut saksassa ja angela merkelin puhe liittyy tähän

saksassa ei ole tehty työtä kotouttamisen puolesta esimerkiksi niin että olisi aktiivisesti panostettu saksan kielen opettamiseen jo alkuvaiheesta lähtien ja ongelmat ovat vaikeat niin saksassa ranskassa kuin monissa muissa euroopan maissa

nyt suomessa laadittavalla kotouttamislailla pyritään siihen että otettaisiin virheistä opiksi ja yritettäisiin löytää semmoisia ratkaisuja että meidän suomalainen kansalaisyhteiskuntamme ja yhteiskunta ja kansa olisivat yhtenäisiä tässä globaalissa murroksessa mutta se tarkoittaa sitä että jokaisen pitää muuttua

maahanmuuttajien pitää muuttua ottamaan vastaan suomalainen kulttuuri mutta myös meidän suomalaisten on kyettävä ottamaan vastaan sitten uusia vaikutteita

ainakin tästä on tullut uutisissa palautetta

arvoisa puhemies

nyt pitäisi erityisesti kytkeä näihin kotouttamisasioihin myös opetusministeriön toimet aktiivisesti ja se että juuri päiväkotien ja koulujen tasolla vaikutetaan siihen asenneilmapiiriin mikä mahdollistaa sitten sen kotoutumisen suomeen

arvoisa puhemies

ihmisillä myös mielenterveyskuntoutujilla on monia vahvuuksia ja paljon osaamista jonka he voivat hyödyntää työ elämässä osallistumalla kansalaisyhteiskuntaan jonka päälle he voivat rakentaa mielekkään oman elämänsä

hyviä asioita on se että nuoret läpäisisivät opintonsa nopeammin saisivat tukea jos heillä on oppimisvaikeuksia ja itse asiassa löytäisivät sen mitä he haluavat tehdä ja opiskella ja sen jälkeen valmistuisivat ammattiin koulutuksesta

esimerkiksi jos mietitään uskontoa niin uskonto on monessa kulttuurissa erittäin tärkeä tekijä joka määrittää arvoja joka määrittää arkea ihmisten välisiä suhteita mutta suomalaisessa koulujärjestelmässä ja peruskoulussa vieraat uskonnot tulevat ehkä viidennellä kuudennella lapsille tietoon ja myöskin euroopan ulkopuolisten alueiden historia ja asiat alkavat avautua lapsille peruskoulun kuudennella luokalla tai vasta niin sanotusti entisellä yläasteella